työpaikan kaikki osastosihteerit ovat naisia ja heistä suurin osa tekee töitä määräaikaisessa työsuhteessa omasta mielestään perusteetta

sitkeät huhuthan liikkuvat ehdokkaiden keskuudessa siitä että sanomalehdet esimerkiksi antaisivat erilaisia alennuksia eri puolueiden ehdokkaille eli samalla summalla toinen ehdokas voi saada kaksinkertaisen ilmoitustilan

mitä hallitus on tehnyt

ammattiliitoista erityisesti rakennusliitto on esittänyt että jokainen suomeen saapuva työläinen saisi verokoodin josta tarkastajat näkevät suoraan työmaalla että verot on maksettu

vaikka monet vanhemmat kuinka haluaisivat auttaa täysi ikäisiä lapsiansa kun nämä vielä opiskelevat eikä näillä ole tuloja niin se ei kerta kaikkiaan aina ole mahdollista

silloin pitää pohtia myös sitä millä tavalla tämä näkyy vaali ilmoituksessa millä tavalla tämä näkyy kampanjakuluina ja millä tavalla tämä määritellään sitten lahjoituksessa

sen lisäksi jos ajatellaan että tarkoituksena on nopeuttaa opintoja niin sinänsä varmasti ihan positiivista että hankitaan kokemusta työelämästä mutta kyllä se vain hidastaa opintoja

täysipäiväinen opiskelu on edellytys sille että pysyy monilla kursseilla mukana ja edellytys myös sille että sitten valmistuu ajallansa

tällä hetkellä hallituksen esitys ei edellytä sitä että äänestäjä saisi ennen ennakkoäänestyksen alkamista tietää mistä ehdokas on rahansa saanut

olemme esittäneet ammattiliitoille kanneoikeutta ja se on ollut tässä keskustelussa tämän illan aikana muutenkin esillä jotta työehtoja kiertävät ja polkevat huijariyritykset saadaan oikeuteen

sen vuoksi olen todella surullinen siitä että hallituksella ei riittänyt rohkeutta ja halua siihen että ehdokkaat ilmoittaisivat ennen kuin äänestäjä tekee äänestyspäätöksensä mistä rahat ovat tulleet

kun tämä lakialoite lähtee lakivaliokuntaan niin jos kävisi niin että tätä lakialoitetta ei nyt hyväksytä niin tämä lakialoite on kuitenkin erinomainen pohja seuraaville hallitusneuvotteluille

kiistatonta on että kiitollisuudenvelkaa on olemassa varsinkin jos suuria summia lahjoitetaan ja kiistatonta on myös se että äänestäjien tulee saada tietää onko ehdokas kiitollisuudenvelassa ja jos on niin kelle koska kyllä sillä on olennainen osa myös tässä äänestyspäätöksessä

ihan riippumatta siitä mitkä puolueet siellä sitten ovat mukana hallitusneuvottelijat voivat käyttää tätä pohjana ja viimeistään silloin sitten saisimme tämän paljon kaivatun ryhmäkannelain muutoksen aikaiseksi

kysynkin haluaako hallitus tehdä suomesta oikeudenmukaisuuden sijasta hikipajojen maan ja nälkäpalkkayhteiskunnan jossa kasvava määrä työläisiä on rikollisten firmojen armoilla ja kaikkien sopimusten ulkopuolella

toivoisin että myös tätä asiaa edelleen pohdittaisiin ja pelkästään vapaaehtoisuuden varaan ei jätettäisi sitä että äänestäjät saavat ennakolta tietää ehdokkaan kampanjarahavirrat mistä rahat tulevat ja mihin niitä käytetään

herra puhemies

edustaja hännisen tuomat esimerkit perustelevat edelleen sitä miksi tämä ryhmäkannelain muutos on aivan välttämätön

tavallinen ihminen harvoin joutuu oikeuteen tai uskaltaa viedä asiansa nimenomaan kuluriskin takia tai sen vuoksi että esimerkiksi työsuhderiidoissa pelkää työpaikkansa menettämistä

toinen asia joka ei ehkä näissä meidän esittelypuheenvuoroissa vielä riittävästi ole tullut esille on se että tällainen ryhmäkanneoikeus toimisi myös ennalta ehkäisevästi sillä tavalla että ehkä olisi suurempaa halua sovitteluun ja asioiden rauhanomaiseen ja halvempaan ratkaisuun kuin jos asia vietäisiin oikeuteen

sen lisäksi kun oikeus käsittelee näitä asioita niin se on yhteiskunnan kokonaisedunkin kannalta parempi että saadaan yhdellä kanteella käsiteltyä halvemmalla näitä asioita oikeusistuimet eivät ruuhkaudu ja sen lisäksi poistuu pelko siitä että ehdin oikeusistuimen tai eilen tappara eri tapauksissa annettaisiin erilainen ratkaisu kun näitä samantyyppisiä ratkaisuja pohditaan yhdellä ryhmäkanteella

meillä on tähän asti ollut tapana että eduskunta ottaa kantaa aloitettavaan kriisinhallintaoperaatioon ilman että siinä yhteydessä määritellään minkäänlaista aikarajaa operaatiolle tai edellytetään eduskunnalle annettavaksi uutta arviointimahdollisuutta operaation menestymisnäkymistä ja näin ollen asiassa kuullaan eduskuntaa uudestaan vain jos hallitus pitää sitä tarpeellisena

minusta on tosi ikävää että lakivaliokunnalla on niin paljon kiireitä kuin sillä on mutta siitä huolimatta toivon että lakivaliokunnassa riittäisi aikaa ja kiinnostusta tämän lakialoitteen käsittelemiseen ja vaikka sitten kommentin pyytämiseen oikeusministeriöltä jos eivät muuta sille pysty nyt tässä vain

tämä on tullut erityisen selkeästi ilmi että tässä asiassa on iso ongelma kun olemme käsitelleet suomen osallistumista afganistanin isaf operaatioon

keskustelu on päätettävä asia vaiheessa tekemään

eduskuntaa on kuultava uudestaan selonteon antamisen jälkeen toisena vuonna ja sen jälkeen aina joka toinen vuosi niin kauan kuin operaatio jatkuu

demokratia ja ihmisoikeudet ovat toimineet hyvänä kuorrutuksena esimerkiksi kun on perusteltu yhdysvaltojen taloudellisten etujen levittämistä eri puolille maailmaa

myös suomen hallituksessa erityisesti kokoomusministereiden puheissa afganistanissa taistellaan pahaa vastaan rauhan ja demokratian puolesta

kansainvälisten joukkojen amerikkalaisen komentajankin mukaan tavoite afganistanissa ei suinkaan ole rauhanturvaaminen vaan kapinan kukistaminen

tämä keskustelu tasa arvoisen koulutuksen tulevaisuudesta on ollut ihan välttämätön ja on todella hyvä että se on nyt käyty vähän myöhään tämän vaalikauden aikana mutta kuitenkin

se ehkä antaa sitten suuntaviivoja siihen millä tavalla vaaleissa ja vaalien jälkeen tähän koulutusasiaan suhtaudutaan ja aika paljastavia ovat monet puheenvuorot olleet siinä ollaanko vielä valmiita leikkaamaan koulutuksesta vai ymmärretäänkö vihdoin miten tärkeää tämä koulutus on suomen tulevaisuudelle ja tulevaisuuden peruskoululle

samalla ei saa unohtaa sitä väestönosaa josta ongelmat kumpuavat

suomen taival afganistanissa on kulkenut rauhan rakentamisesta veriseen sotaan ilman että eduskuntaa olisi kertaakaan toden teolla kuultu ja ilman että eduskunnan täysistuntosalissa olisi puitu asiaa ja tehty ratkaisu siitä mikä meidän tehtävämme tässä käynnissä olevassa sodassa on

koulutuksen tasa arvoa tulee vaalia esiopetuksesta peruskouluun lukioihin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saakka

sille on annettu ulkomainen sotajoukko ja viimeisten afganistanin vaalien jälkeen voipa melkein todeta että korruptoitunut nukkepresidentti

sotiminen on tehnyt monien avustusjärjestöjen toiminnan maassa täysin mahdottomaksi

tulevaisuuden ammatit eivät voi olla pelkkää huippututkimusta vaan palvelu ja sosiaalialoilla tarvitaan paljon tekeviä käsiä

aivan tavallisissa ammattikouluissa koulutetaan juuri niitä päteviä puurakentamisen ja merenkulun osaajia joita suomi tulevaisuudessa tarvitsee

lukioiden rahoituksen leikkaus ja rahoitusperusteiden muutos on erittäin huolestuttavaa sekä sosiaalisen että alueellisen tasa arvon kannalta

afganistanin operaatio on tuotava uudestaan eduskunnan käsittelyyn

ei saa olla epäselvyyttä siitä että suomalaisten tavoitteena on siviiliväestön tukeminen ei sodan lietsominen tai sotakokemusten hankkiminen

mielestäni on tärkeää että eduskunnalla on oikeus ja mahdollisuus arvioida kaikkia rauhanturvaoperaatioita joka toinen vuosi

sitomalla rahoitus ylioppilaaksi kirjoittavien määrään lukioille tehdään itse asiassa kannattavaksi karsia pois sisäänpyrkijöistä ne oppilaat joilla on huono koulumenestyksen ennuste

kuinka silloin käy niille myöhään kypsyville nuorille joilla olisi lukiossa aikaa kypsyä mutta joilla ei enää ole paikkaa mihin mennä

nykyisin kriisinhallintaoperaatioihin osallistumisesta voidaan kyllä kuulla eduskuntaa vain jos hallitus pitää sitä tarpeellisena

lukiolain tavoitteena on opiskelijoiden tukeminen ja kasvaminen hyviksi tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi

jotta eduskunnalla olisi mahdollisuus arvioida meneillään olevien operaatioiden luonnetta tavoitteita ja onnistumista on tämä lainmuutos toteutettava

ei riitä että ulkoasiainvaliokunta keskustelee ei riitä että puolustusvaliokunta keskustelee ei mielestäni riitä sekään että eduskunnan täysistuntosalissa on käyty muutamia keskusteluita sen jälkeen kun niin ulkoasiainvaliokunta kuin vasemmistoliiton eduskuntaryhmäkin ovat tätä keskustelua vaatineet

tämän vuoksi kannatan tehtyä epäluottamuslausetta hallituksen koulutuspolitiikalle edustaja vikman koska sen ovat poissa seura viisi edustaa toivola sarkomaa kymäläinen on

vastuu edellyttää että kansanedustajat tekevät päätöksen joka toinen vuosi siitä millä tavalla me turvaamme rauhaa maailmalla eikä voi olla oikein että tällaisten ratkaisujen tekeminen jätetään hallituksen käsiin niin että eduskunta antaa avoimen valtakirjan eikä asiaan enää sitten puututa

harmaasta taloudesta suomeksi sanottuna rikollisuudesta aiheutuu ainakin viiden miljardin euron veromenetys joka vuosi

erityisesti rakennusalalle on pesiytynyt kasvava joukko ulkomaisia huijariyrityksiä

rehelliset yritykset häviävät kilpailussa ja kunnon työpaikkojen ja kunnon työnantajien tilalle näyttävät tulleen filunkiyritykset ja ulkomaalaisten halpatyöntekijöiden markkinat

hallitus ei ole pannut näitä huijareita vastuuseen vaikka keinoja olisi kuten olemme tänäänkin tässä keskustelussa kuulleet

tilaajavastuulakia pitäisi tiukentaa kanneoikeus tulisi antaa ammattiliitoille työsuojeluun tarvitaan lisää rahaa ja lisää tarkastajia ja talousrikollisuuden rangaistuksia tulisi tiukentaa

pelkään vain että nämä toimet jäävät silmänlumeeksi ja puuhasteluksi ellei niitä kaikkein tehokkaimpia keinoja oteta käyttöön

ensinnäkin tilaajavastuulakia tulisi tiukentaa niin että tilaaja ja pääurakoitsija tai kummatkin mikäli ovat eri henkilö tai eri yksikkö olisivat yhteisvastuussa koko urakkaketjusta alihankkijoiden kanssa

nyt valtionvarainministeri jyrki katainen näyttää tuohtuneen kauppalehdessä jossa hän on todennut että ammattiliiton kanneoikeus ei kuulu oikeusvaltioon

jos ammattiliitto haluaa ajaa työntekijän puolesta kannetta se tulisi sallia jotta inhimillinen palkka voidaan taata

hyvä on myös rakennusliiton esitys siitä että jokainen suomeen saapuva työläinen saisi verokoodin josta tarkastajat näkevät suoraan työmaalla että verot on maksettu

eikö hallitus halua näitä rahoja

rouva puhemies

yksittäinen työntekijä ei uskalla eikä kykene näitä asioita viemään eteenpäin koska on pelättävissä että se työpaikka siinä sitten menee

mutta ehkäpä siitä sitten olette hermostunut jos ammattiliitot tämän kanneoikeuden saisivat

se olisi tehokas keino puuttua harmaaseen talouteen ja palkkojen polkemiseen

tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa perusteltiin tätä pallas yllästunturin kansallispuiston hotellihankkeen hylkäystä ja siinä mielessä niihin on helppo yhtyä

erimielisyyttä on sen sijaan siitä mihin johtopäätöksiin tämän hallituksen lakiesityksen suhteen on sitten päädyttävä

näinä perusteluina miten itse olen ymmärtänyt on esitetty sillä tavalla että sekä hotelli että ympäristö ovat huonossa kunnossa ne ovat siivottomia

en voi olla ihmettelemättä ollaanko nyt täällä eduskunnassa tekemässä lakimuutosta yhden yrittäjän taloudellisten intressien vuoksi

tästä kiellosta on poikkeus

alueen hoitoa ja tutustumista varten tarpeelliset rakennukset ja rakennelmat voidaan sallia

mikäli tämä hallituksen esitys nyt hyväksytään se tuo luonnonsuojelulainsäädäntöön ennakkotapauksen jolla puututaan luonnonsuojelualueiden koskemattomuuteen

ja jos todellakin eduskunta huomenna hyväksyy tämän herää kysymys kuka tietää mitä kansallismaisemaa ja millaisia luonnonarvoja ollaan seuraavaksi tuhoamassa

kansallispuiston luonnonarvojen uhraaminen voiton tavoittelulle ei ole matkailijoiden ei ole kansallispuiston lähiseudun asukkaiden eikä ole suomenkaan etu

mielestäni alueen työllisyyttä voitaisiin parantaa monin verroin tehokkaammin peruskorjaamalla nykyinen hotelli ja rakentamalla lisää majoituskapasiteettia kansallispuiston rajojen ulkopuolelle

rouva puhemies

rouva puhemies

sen saaneella instituutiolla on muun muassa puheoikeus yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostossa

onhan se nyt päivänselvää että äänestäjät tarvitsevat tiedon siitä millä ehdokkaat kampanjoivat kuka heitä rahoittaa minkä suuruisia kampanjat ovat mihin rahat ovat menneet

tällä teeman valinnalla ennakoitiin sitä että oikeusasiamiehelle on tulossa ykn vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen mukaisia erityistehtäviä